uusi stefan löfvenin hallitus on hyvin selvästi liputtanut sotilaallisen liittoutumattomuuden puolesta ja pohjoismaisen tiivistyvän puolustusyhteistyön puolesta erityisesti suomen ja ruotsin välillä ja rauhankumppanuuden kehittämisen puolesta yhdessä suomen kanssa

tässä on ollut esillä että esimerkiksi seurantaryhmän kautta pystyttäisiin tällainen vuoropuhelu virkamiesasiantuntijavalmistelun ja poliittisen kentän välillä järjestämään

eun yhtenäisempi ulkopoliittinen linja sisäinen eheys ja kansainvälinen toimintakyky ovat onnistuessaan yksiselitteisesti suomen etujen mukaista

minä puhuin siitä aukosta joka on ollut valtioneuvoston ja presidentin välisessä yhteistoiminnassa silloin kun on kysymys eun yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan asioista

onko ministerillä ajatus täydentää tätä työtä heti alusta läh tien sillä että tällainen parlamentaarinen seurantaryhmä tulisi mukaan huolehtimaan tästä dialogista kansanvaltaisten elinten ja asiantuntijavalmistelun välillä

arvoisa puhemies

hajanaisuus ja eri suuntiin vetävä kansallisen edun tavoittelu sen sijaan heikentää erityisesti pienten jäsenvaltioiden kansainvälistä painoarvoa ja myös koko eun uskottavuutta

tässä tapauksessa destiassa on ihan konkreettisesti kiviaineksia ja soravarojahan on koottu aikanaan tieliikelaitoksen aikana ja nyttemmin destian varoihin edullisesti valtion ja kuntien yhteistoimintana

eikö nyt olisi hyvä aika suomen hallitukselle lujittaa tätä selvää yhteistä suuntaa ruotsin kanssa selvästi sanoa että me olemme samalta pohjalta rakentamassa tehokasta ja uskottavaa puolustuskykyä yhteistyötä ruotsin pohjoismaiden kanssa eu jäsenyyden hyväksikäyttämistä sotilaallista liittoumattomuutta ja sitten tätä nato rauhankumppanuutta

turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko vahvistaa hallitusohjelman linjauksen siitä että suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa joka harjoittaa yhteistyötä sekä ylläpitää mahdollisuutta hakea naton jäsenyyttä

ja jotta vältytään siltä että meillä kansallisen ulko ja turvallisuuspolitiikan isot linjat ja sitten taas eun puolella yhdessä muiden maiden kanssa tehtävät linjat eivät menisi solmuun tai ei tulisi ristiriitoja tämän pitäisi olla yhtä aktiivista molemmin päin että kun presidentin tulee olla aktiivisessa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa kansallista ulkopolitiikkaa johtaessaan niin vastaavasti taas pääministerivetoisen hallituksen pitää olla yhteistoiminnassa presidentin kanssa kun näitä eun yhteisiä ulko ja turvallisuuspolitiikan linjoja vedetään

se on ollut yksi keino jolla halutaan turvata se että tienpito sujuu turvallisesti ja hyvin ihmisten perusoikeus liikkumiseen voidaan turvata kaikissa oloissa

kumppanuuspolitiikka on tarjonnut meille jo useiden vuosien ajan mahdollisuuden kehittää osaamistamme muun muassa siviili ja pelastustoiminnassa puolustussektorin lisäksi

tämä on hyvin selkeä linja ja varsinkin tässä tilanteessa kun ruotsin osalta tilanne on selkeytynyt tästä olisi selvä etu koko itämeren alueen turvallisuuspoliittiselle keskustelulle jos näin hallitus toivottavasti viisaasti tekee

miten nämä tavoitteet turvataan yhtiömuotoisessa oli sitten enemmistö tai vähemmistö osakkuudesta tai nolla prosenttia niin kuin tässä hallituksen esityksessä kaavaillaan

myös tulevaisuudessa suomen turvallisuus perustuu hyvin hoidettuun ulkopolitiikkaan uskottavaan omaan puolustukseen ja laaja alaiseen kansainväliseen turvallisuus ja puolustuspoliittiseen yhteistyöhön

tämähän on havaittu nyt sitten vuosikymmenen kokemuksen perusteella että tälle ei ole sitä säännönmukaista foorumia järjestynyt

voin todistaa omalta puoleltani finnveran hallintoneuvoston puheenjohtajana tämän edustaja pekkarisen kuvaaman viime vuosien viennin rahoituksen kuvan muutoksen oikeaksi

lisäksi maanpuolustuksen pitää pystyä turvaamaan kansamme elinmahdollisuudet kriisin sattuessa ja auttaa muinakin aikoina yhteiskuntaa huolehtimaan kaikista jäsenistään

sehän on mahdollista että se olisi tämä presidentin ja utvan yhteiskokous ja että siellä olisivat asialistalla myös nämä poikkeuksellisen tärkeät eun yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan kysymykset samaan tapaan tai sitten niin kuin viittasin voi olla eurooppaministerin presidentin pääministerin ulkoministeriön neliössä tällaisia palavereita

toisaalta pitää paikkansa myös se mihin muutamissa puheenvuoroissa viitattiin että kilpailijamaista erityisesti ruotsi ja saksa menivät vielä paljon reippaammin etunojassa ja riskiä ottaen viennin uusiin rahoitusmalleihin ja isompaan riskinottoon etenkin tuolloin kahden vuoden takaisessa aallonpohjatilanteessa

ja viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajalta meillä on kuusi ryhmää jotka eri vaiheissa olisivat jääneet pois tästä talosta jos tällainen äänikynnys olisi ollut olemassa

onneksi ei mitään tämmöisiä kärjistyksiä ole tullut että olisi menty eri linjoille näillä kahdella eri foorumilla mutta jotta jatkossakaan näin ei missään vaikeassakaan tilanteessa kävisi niin kyllä täytyisi tämäkin yhteistoiminnan osa

kun päivänpoliittinen ja julkinen keskustelu suomen idänsuhteista käy välillä ylikierroksilla on tarpeen että eduskunnassa käydään nyt harkittu keskustelu kansallisesta venäjä politiikastamme

tärkeintä on että tätä vaalipiirijärjestelmää uudistettaessa ei rajoituta pelkästään itä suomeen

ja tulevaisuuteen päin meidän pitää kasvattaa näitä valmiuksia samantyyppiseen toimintaan että merkittävästi suomessa työllistäviä isoja vientikauppoja pystytään rahoittamaan kilpailukykyisin ehdoin myös tämmöisissä vaikeissa rahoituskriisien oloissa

pohjoismaissa kansalliset puolustusratkaisut eroavat toisistaan mutta samankaltaisen yhteiskunta ja arvojärjestelmän ansiosta ne ovat suomelle luontevia kumppaneita myös pitkälle menevässä turvallisuus ja puolustuspolitiikassa

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleistä toimintalinjaa suomen ja venäjän suhteiden hoitamisessa mitä muun muassa ulkoministerin puheenvuorossa kuvattiin

mutta sitä on syytä korostaa tässä keskustelussa että vaikka nämä kolme vaalipiiriä laitettaisiin yhteen itä suomessa niin se ei rakenteeltaan olennaisesti poikkeaisi nykyisestä oulun vaalipiiristä tai vaasan vaalipiiristä joissa on monta keskusta ja pitkät etäisyydet

keskustelu asiasta mitä eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä

sosialidemokraatit antavat tukensa sille että suomi kehittää edelleen pohjoismaista yhteistyötä ja pyrkii siten saavuttamaan muun muassa operatiivista ja taloudellista lisäarvoa ja kriisivalmiuksien yhteensopivuutta

tämä omalta siivultaan käsiteltävä esitys johtaa siihen suuntaan ja oli hyvä että hallitusneuvotteluissa tällainen täydentävä malli saatiin liikkeelle ja nyt toteutukseen

ukrainan tilanteeseen liittyvien pakotteiden osalta pysymme yhteisessä eu kannassa samalla muistaen että venäjä on meille tärkeä naapuri kehittyvä yhteiskunta ja keskeinen kauppakumppani

suomella on se onnellinen tilanne että meillä on perustuslakiin kirjoitettu tämä niin sanottu eksistenssiminimikohta että välttämätön huolenpito maan lainkäyttöpiirissä olevien henkilöiden osalta aina järjestetään

mutta täällä muualla uudenmaan jakaminen tulee välttämättä eteen jos halutaan ja kun halutaan tehdä näistä vaalipiireistä tasasuhtaisempia eikä rajoittua pelkästään itä suomen vaalipiirien yhdistämiseen

mutta täällä erityisesti edustajat mäntylä ja niikko esittivät tämmöisen ihmeellisen konkelon että jos me jossakin asiassa sitten täsmällisemmin ohjaamme yli sen mitä se perustuslain minimi on yhteiskunnan turvaverkkoa tai palveluita niin se johtaisi siihen että meidän pitäisi sitten kaikki muukin levittää ympäri rajojen että jos me tässä järjestämme välttämättömän terveydenhuollon niin sitten meidän pitäisi jakaa toimeentulotukea ja antaa kaikki muut suomalaisen yhteiskunnan kansalaisille ja asukkailleen turvaamat palvelut kaikille muillekin

suomen pitää olla aktiivinen venäjän politiikassa sekä kahdenvälisesti että kansainvälisten järjestöjen kautta jotta luodaan reittejä normaaliin vuorovaikutukseen mukaan lukien kansainvälisen oikeuden pelisääntöjen tinkimätön noudattaminen

minä nimenomaan korostin sitä että silloin katsottiin tässä tieliikelaitos ratkaisussa että tieliikelaitoksen kapasiteetti oli riittävä noin kaksi kolmasosaa koko markkinasta jotta se pystyisi huolehtimaan niillä koneilla sillä henkilöstöllä sillä osaamisella koko maan tiestöstä ja tämä taisi olla joku ponsilausumakin niin kuin ed

jännitteet kansainvälisessä politiikassa eivät poista sitä tosiasiaa että olemme naapurimaita joilla on merkittävää ja laaja alaista yhteistyötä mitä moninaisimmilla sektoreilla kuten kauppa ja investoinnit liikenne energia rakentaminen metsä ja ympäristösektori sekä terveyspolitiikan ja kulttuuri ja koulutusalan yhteistyö

perustuslakivaliokuntaan tämä lähtee ja onneksi voinemme siitä lausua mutta tämmöisiä aivan vääriä käsityksiä ei kannattaisi levittää mielenkiintoa herättävässä keskustelussa

pulliainen viittasi tämä on se yhteiskunnallinen tehtävä joka varmistetaan tällä tiehallintotieliikelaitos konstruktiolla

kuten muutkin puhujat pidän ehdotusta perusteltuna ja hyväksyttävänä tähän saakka mutta tästä edemmäs lautamiesasian vääntämisessä ei voida edetä jotta voitaisiin edelleen puhua tällaisesta pohjoismaisesta maanläheisestä alioikeusjärjestelmästä johonka lautamiehet kuuluvat luontojaan

kun oppositio tulee varmaan näissä seuraavissa puheenvuoroissaan suuntaamaan tykistönsä juuri tähän määrärahatasoon niin ehkä pari taustaseikkaa on otettava erityisesti huomioon

sittemmin tieliikelaitos on muuttunut destiaksi mutta tämä perusrakennelma ei ole muuttunut ja pitäisin tärkeänä että ministeri pekkarinen ja muut keskustan voimat edes tässä kysymyksessä myös tätä alueellista tasa arvoa kunnioittaisivat

herra puhemies

suomi pystyy kohtuullisella puolustusmenojen tasolla käyttämään enemmän materiaalihankintoihin kuin ammattiarmeijan valtio ja reilusti enemmän suhteessa vastaavankokoiseen maahan

lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja holmlund viittasi tuohon oikeusturvaohjelmaan jossa on laajemmin sitten keinoja joilla oikeudenkäytön tehokkuutta voitaisiin parantaa ja ongelmia poistaa

viime vuosina on tunnetusti kaivattu suomen vahvempaa panostusta juuri ykn rauhanturvatoiminnassa ja nyt tällainen tilaisuus meille soveltuvaan sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävään on avautunut

esimerkiksi eu maista suomea enemmän varustelumenoihin käyttävät vain britannia ranska saksa italia espanja puola alankomaat kreikka ja ruotsi siis selvästi meitä isommat valtiot

suomi on myös eussa ajanut sitä ettei ihmisten välisiä suoria kontakteja ryhdyttäisi rajoittamaan sillä juuri nämä kontaktit vähentävät ennakkoluuloja ja kärjistyksiä

viittaan esimerkiksi tämän käräjäoikeusverkoston harventamiseen entisestään ja hallinto ja yleisten tuomioistuinten linjan yhdistämiseen jotka eivät selvästikään ole sellaista kunnolla mietittyä ja valmisteltua asioiden ryhmää vaan ne vaatisivat kunnollisen pohdinnan ja laajan yhteiskunnallisen keskustelun

väkiluvultaan suomea selvästi suuremmat itävalta belgia unkari portugali bulgaria ja romania voivat hankkia reilusti alle puolet vähemmän materiaalia puolustukseen kuin suomi

operaation tehtävänä on valvoa vihollisuuksien lopettamista tukea libanonin armeijan sijoittumista etelä libanonin alueelle koordinoida toimet libanonin hallituksen ja israelin kanssa auttaa varmistamaan humanitaarisen avun perille vieminen ja pakolaisten paluu sekä avustaa libanonin armeijaa siinä että sinisen linjan ja litanijoen välisellä alueella ei olisi muita aseistettuja ryhmittymiä tai aseita kuin nämä lailliset libanonin asevoimat ja unifil

tämä oikeusturvaohjelman jatkotyö olisi hyvä saattaa eduskunnan käsiteltäväksi jossakin muodossa ennen kuin siellä mennään sitten yksittäisiä esityksiä valmistelemaan turhan pitkälle tai kyseenalaisissa asioissa

mikäli kansainväliset kriisit puhkeamisensa jälkeen jäävät vellomaan ja lopulta muuttuvat jäätyneiksi konflikteiksi se on valitettava osoitus koko järjestelmän heikkoudesta

alue ja työllisyyspoliittisesti vaikeat varuskuntaverkon supistukset vaativat koko julkisen hallinnon kuntien ja valtion tiivistä yhteistyötä korvaavien työpaikkojen ja uusien toimintojen rakentamiseksi työpaikkamenetyksiä kokeneille ja kokeville paikkakunnille

oikeuslaitoksen johtamisessa siinä miten ohjataan työpanosta miten seurataan henkilöitä eri portaissa on kysymys sitten syyttäjistä tuomareista tai muistakin miten tehokkaasti he tekevät töitään ja toisaalta on kyse sitten prosessin johtamisesta miten kohdennetaan se oikeudenkäynti oikeisiin asioihin rajataan turhat rönsyt pois ja ohjataan myös asianosaisia niin ettei ole asianajajavetoista se oikeudenkäynti niin kuin nyt liiaksi on

sosialidemokraattien mielestä koko valtionhallinnon ei vain puolustusvoimien asia on kantaa kunnollista työnantaja ja isännänvastuuta näistä uudelleen sijoitettavista työntekijöistä ja myös uudelleen luotavista uusista työpaikoista

merkittävin vaikutus oli lopulta ihmisten suoraa vuorovaikutusta ja kansalaisvapauksia korostaneilla helsingin päätösasiakirjan kohdilla jotka johdattivat osaltaan berliinin muurin murtumiseen itä ja keski euroopan maiden vapautumiseen ja demokratisoitumiseen

koko tämä kuvaus vastaa hyvin sitä tehtävien joukkoa johonka suomen rauhanturvajoukot hyvin soveltuvat

tänä vuonna suunnitellaan tätä puolustusvoimien uudistusta käytännön tasolle minkälaista alueellista puolustusta minkälaista paikallispuolustusta rakennetaan ja on tärkeätä että siinä suunnittelussa koko maa otetaan huomioon koko maan alue on mukana konkreettisessa puolustussuunnittelussa ja jatkossakin vaikka näitä fyysisiä läsnäolopisteitä puolustusvoimat joutuu supistamaan kuitenkin se koko maan puolustaminen säilyy selvästi puolustusvoimien ykköstehtävänä

tämän kaltaisia tarkistusprojektejahan koitettiin käynnistää tässä useitakin tämän vuosikymmenen alkupuolella mutta valitettavasti aika totaalista vastarintaa ovat kokeneet monetkin hankkeet

operaation voimankäyttösäännöt perustuvat ykn mallivoimankäyttösäännöille ja mukailevat sisällöllisesti eu ja nato operaatioissa käytössä olevia voimankäyttösääntöjä

oikeuslaitoksen puolelta on todettu että se olisi puuttumista riippumattomuuteen jos kansalaiset odottavat ja hallinto odottaa että tehostetaan toimintoja

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä muistuttaa että euroopan neuvosto on maanosamme vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö ja ihmisoikeusjärjestö joka on vakiinnuttanut paikkansa demokratian ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion vahvistamisessa

palaisin edustaja heinosen alkuperäiseen kysymykseen ja ministeri wallinin vastaukseen

tässä ajattelussa tarvitaan muutos varmaan molemmin puolin pöytää

arvoisa puhemies

nordefcossa elikkä tässä pohjoismaisessa yhteistyöhankkeessa on keskeisenä kohtana ollut merivalvonnan ja ilmavalvonnan tilannetietojen vaihtaminen naapurimaiden kanssa siis muiden pohjoismaiden kesken

tietysti tässä pitää kuitenkin varautua ongelmien vaikeutumiseenkin mihin kollega salolainen edellä viittasi ja varustaa joukot huolellisesti ja asianmukaisesti sekä seurata tilannetta valppaasti jotta nähdään milloin tarvitaan mahdollisia lisäsuojatoimia

venäjän odotetaan täyttävän sitoumuksensa myös tässä yhteisessä eurooppalaisessa ponnistuksessa ja palaavan autoritaarisesta vallankäytöstä ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamiseen

arvoisa puhemies

tarvitaan isompaa yhteistoimintaa että syyttäjät ovat mukana rajaamassa oikeudenkäyntejä ja myöskin ohjaamassa poliisitutkintaa että keskitytään niihin olennaisiin asioihin eikä anneta juttujen rönsyillä

nyt kuitenkin tämä epäsuhta on niin selvä siinä että mitä on perustellusti odotettu sopimussotilaiden ja rauhanturvaajien vakuutusturvan olevan

kysyisin ministeri haglundilta

siinähän on periaatteessa mahdollisuus operatiiviseen yhteistyöhön ilman että tarvitaan mitään korkeatasoisia valtiosopimuksia niin että voitaisiin vain käytännön toimin varmistaa että tieto liikkuu meidän naapurimaidemme kanssa niin vedenalaisista valvontatiedoista kuin veden päällä saatavista tiedoista

jos siellä lainsäädännössä on selviä virheitä niin on hyvä että niiden korjaustoimet on käynnistetty mutta tällaisessa tilanteessa kun lähetetään miehiä vieraille maille vaikeisiin olosuhteisiin tässä on selvästi isännän vastuu kyllä ollut olemassa työnantajana valtiolla vaikka nämä yksittäiset normit olisivat olleet puutteellisia

tämä tosiaan sopii hyvin suomen rauhanturvaperinteeseen ja saa toivottavasti eduskunnan laajan tuen

ihmisoikeussuojan tehokas toteutuminen erityisesti venäjän kaltaisissa maissa edellyttää että euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toiminta ja uskottavuus pidetään hyvällä tolalla ei vain seurata katseella vakavien ihmisoikeusloukkausten pinojen kasvua tuomioistuimen käytävillä

se saattaa jopa heikentää tehokkuutta

meillä oikeastaan on isoissa käräjäoikeuksissa isompia tehokkuusongelmia kuin pienissä jotka usein ovat järkevämmin johdettuja kuin isot tuomioistuimet

sosialidemokraatit ovat harjoittaneet hallituksessa yhdessä kumppanien kanssa johdonmukaista talouspolitiikkaa jonka keskeisenä tavoitteena on ollut työllisyyden edistäminen

eivätkö nyt nämä olemassa olevat tapaturmat niiden jälkihoito vammautumiset pitäisi hoitaa ihan pitkältä momentilta ilman että odotetaan niitä lainsäädännön tarkastuksia

venäjästä voi sanoa

kolmen työllisyyslisäbudjetin kautta on luotu uutta kasvua panostamalla tulevaisuutta luoviin osaamis ja innovaatioinvestointeihin sekä nopeasti työllistäviin liikenne ja rakennusinvestointeihin

herra puhemies

tässä mentiin jo käsitelainopin puolelle

tuleeko siitä yksi eurooppalainen maa muiden joukossa kansalaisilleen hyvää tavoitteleva maailmaa parempaan järjestykseen edesauttamaan pyrkivä maa on avoin kysymys

parlamentarismiin kuuluu tietysti aina se että on hallitus ja oppositio ja parlamentarismi hallitustapana nojautuu siihen enemmistövaltaan enemmistöpäätöksentekoon äänestysten kautta

siinä tuo mahdollinen perustuslain muutos ei ole se rajapyykki josta käytäntöjä pitää tarkistaa vaan koko tämän nykyisen perustuslain ajan on ollut tarve kehittää tiedonkulkua valtioneuvoston ja eduskunnan välillä myös presidentin ulkopoliittisista tekemisistä

tästä on erotettava sitten tämä parlamentaarinen valmistelutapa jota suomessa ihan positiivisesti on harrastettu semmoisissa isoissa asioissa joiden pitää kattaa koko poliittinen kenttä tai jotka ovat sitten aikaulottuvuudessa pitkälle ulottuvia yli hallituskausien

salolainen ja ed

innovaatiorahoituskeskuksen tekesin lainavaltuuksien lisäyksellä on pyritty vauhdittamaan ja auttamaan yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisia ideoita liiketoiminnan kasvuksi ja työpaikoiksi

ja tätähän olen itsekin kaivannut että näissä todella isoissa asioissa pitäisi nykyistä enemmänkin käyttää parlamentaarista valmistelua että se koko poliittinen kenttä on mukana valmistelussa vaikka se hallitus sitten viimeistelee ne hallituksen esitykset ja tuo eduskunnan käsiteltäväksi